tarvitsemme suoraa demokratiaa nimenomaan siitä syystä että suomen kansa pääsee aidosti vaikuttamaan sitä koskeviin suuriin asioihin

suomessa olisi astuttava rohkeasti suorien kansanäänestysten tielle ja annettava kansan aktiivisemmin päättää heitä koskevista poliittisista kysymyksistä

arvoisa puhemies

nykyinen kansalaisaloite ei ole läheskään riittävä työkalu turvaamaan kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia sillä vanhojen puolueiden konsensuspoliitikoilla ei ole aikomustakaan viedä eteenpäin niitä aloitteita jotka ovat ristiriidassa heidän arvoliberalististen näkemystensä kanssa

arvoisa puhemies

valtiojohtoa ei näytä yhtään huolettavan se että lasku tämän päivän mässäilystä ja yli varojen elämisestä tulee kaatumaan tulevien sukupolvien maksettavaksi

eduskunnan tarkastusvaliokunnan valtiovarainvaliokunnalle antaman lausunnon mukaan euroopan ja euroalueen kriisimaiden vakausjärjestelyistä johtuvat sitoumukset ovat lisänneet merkittävällä tavalla suomen valtion taloudellisia vastuita ja riskejä

velkojen takaisinmaksua ei tule ainakaan helpottamaan edessämme oleva suuri eläkepommi ja syrjäytyneiden nuorten armeija

yhtään vihreiden vasemmistoliiton sosialidemokraattien keskustan kokoomuksen tai rkpn edustajaa ei allekirjoittanut tätä aloitetta vaikka heiltäkin on kuultu aikaisemmin tänään täällä salissa suoria kansanäänestyksiä puoltavia puheenvuoroja

tarkastusvaliokunta toteaa lausunnossaan lisäksi että tukimekanismi evm on monimutkainen ja eduskunnan on virallisten asiakirjojen pohjalta ollut hankalaa hahmottaa tätä kokonaisuutta ja etenkin siihen sisältyviä riskejä

myöskään uutta nokiaa ei ole näköpiirissämme

suomessa erityisesti perinteiset vasemmistopuolueet ja vuoron perään oppositiossa istuneet puolueet ovat esittäneet aina välillä väitteitä joiden mukaan suomalaista hyvinvointivaltiota oltaisiin ajamassa alas

valiokunta myös edellyttää eurokriisissä harjoitetun politiikan vaihtoehtojen ja tuloksellisuuden arviointia suhteessa suomen taloudelliseen kantokykyyn

nykyiset järjestelmäpuolueet vastustavat suoraa kansanvaltaa sillä ne haluavat säilyttää nykyisen poliittisen konsensuskartellin jossa puolueiden väliset ideologiset erot pyritään hävittämään

päinvastoin hallitus muun muassa salasi kreikan kanssa tehdyn vakaussopimuksen tuo kriisirahastoihin liittyviä asioita käsittämättömän nopealla tahdilla eduskunnan käsiteltäviksi eikä se tunnu välittävän kriisimekanismeihin osallistumisen kansantaloudellisista riskeistä

julkisen sektorin osuus veroaste ja julkiset menot eivät ole pienentyneet vaan päinvastoin kasvaneet viimeisten vuosikymmenien aikana

arvoisa puhemies

tarvitsemme suomeen suoraa demokratiaa sillä vain tällä tavoin voimme varmistaa kansan tahdon toteutumisen tärkeillä politiikan eri sektoreilla

sosiaalidemokraattinen politiikka näyttääkin olevan pesiytynyt vahvasti sekä suomen poliittisen kentän vasemmalle että myös niin sanotulle oikealle laidalle

edustaja sasin kommentti kuvastaa hyvin hallituksen europolitiikkaa jossa suomea ajetaan hurjaa vauhtia kohti kansantaloudellista konkurssia

suomen hurjasta velkaantumiskehityksestä huolimatta päättäjillä näyttää riittävän halua jakaa rahaa jopa suomen omien rajojen ulkopuolelle muun muassa kehitysavun ja erilaisten ilmastotukien muodossa

oliivimaiden euron mahdollistaman ja keinotekoisen korkean elintason ylläpitäminen vaikuttaa olevan hallituksen ykkösprioriteetti suomen kansalaisten hyvinvoinnin sijasta

kyseiset rahahanat tulisi laittaa välittömästi kiinni vähintään siihen asti kunnes suomen valtion oma talous saadaan tasapainoon ja velkaantuminen hallintaan

arvoisa puhemies

voiko suomen valtio todella rahoittaa mahdollisesti jopa kymmenillä lisämiljardeilla euroopan vakausmekanismia jolloin hintalappu sysätään nykyisille sekä tuleville sukupolville

valitettavasti tulee kestämään kuitenkin vielä pitkään ennen kuin velalla turmeltu suomen kansantalous saadaan käännettyä taas paremmalle tolalle

kansalliset voimavarat olisi vihdoinkin suunnattava suomalaisen elinkeinotoiminnan vauhdittamiseen ja julkisen sektorin uudistamiseen sen sijaan että kaikki huomiomme ja panoksemme keskitetään utopistisen europrojektin tekohengittämiseen

sen sijaan tulen tekemään aloitteita jotka läpi mennessään toisivat säästöjä valtion menoihin

väitän että euroopan unioni ja sen mukana euro tulee hyvin todennäköisesti romahtamaan kuten neuvostoliitto ja keskinäisen taloudellisen avun neuvosto sev aikoinaan

arvoisa herra puhemies

hallitus on sitä vastoin kertonut ministeri virkkusen suulla että se haluaa ylhäältä käsin sanella sen minkälainen kuntarakenne suomeen tulee saada

arvoisa puhemies

on täysin käsittämätöntä miten hallitus kiertelee ja kaartelee eikä suostu kertomaan avoimesti mitä hallituksen ajama kuntauudistus todellisuudessa tulee suomen kunnille merkitsemään

näin toimiessaan hallitus pahasti aliarvioi kuntalaisten kyvyn nähdä hallituksen harjoittaman salailu ja pelin politiikan taakse

arvoisa puhemies

nythän tilanne on se että kuntalaisten pitäisi niellä uudistus ilman että he saavat ensin tietoonsa mistä hallituksen suunnitelmissa todellisuudessa on kyse

heillä tulisi olla muun muassa varmuus siitä että peruspalvelut turvataan nyt ja tulevaisuudessa olipa kyse sitten suuresta kaupungista tai pienestä maaseutukunnasta

arvoisa herra puhemies

kunnallisvaalit tulevat väistämättä näyttämään sen mitä mieltä tavalliset kuntalaiset ovat hallituspuolueiden pyörittämästä kuntaruletista ja ylhäältä käsin suoritetusta sanelupolitiikasta

joka tapauksessa perussuomalaiset haluavat korostaa että me haluamme rakentaa hyvää tulevaisuutta sekä täällä eduskunnassa että kuntatasolla yhdessä kaikkien puolueiden kanssa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

taitaa itse asiassa olla jo reippaasti yön puolella joten mennäänpä asiaan ja lähdetään liikkeelle siitä mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan

tietosanakirjan määritelmän mukaan monikulttuurisuudella tarkoitetaan useaan eri kulttuuriin liittyvää tai usean kulttuurin piirteitä sisältävää asiaa

laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna monikulttuurisuus on merkinnyt käytännön tasolla erilaisten kulttuurien välistä vuorovaikutusta saman valtioksi määritellyn alueen sisäpuolella

tämä julkisen vallan juridinen linja on huomattavissa myös nuorisolaissa jonka tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu ja elinoloja

arvoisa puhemies

nuorisolain määritelmä monikulttuurisuudesta nuorisolain tavoitteiden toteutumisen lähtökohtana voidaan asettaa kuitenkin yhteiskunnallisten reaalihavaintojen perusteella kyseenalaiseksi

monikulttuurisuuden on todettu aivan tavallisessa arkielämässä aiheuttavan muun muassa eriarvoistumista sekä heikentävän yleistä yhteiskunnallista vakautta ja turvallisuutta

on syytä korostaa että näitä monikulttuurisuuden negatiivisia vaikutuksia yhteisölle ei vähentänyt tutkimusmateriaalin muokkaaminen luokka ja tulotason mukaan

suomessa ja muualla länsi euroopassa harjoitettu monikulttuurisuuspolitiikka on lähinnä aiheuttanut sen etteivät maahanmuuttajat ole sopeutuneet vallitsevaan yhteiskuntaan vaan he ovat eristäytyneet omiksi ryhmikseen yhteiskunnan ulkopuolelle

suomessakaan maahanmuuttajia ei vaadita tarpeeksi aktiivisesti sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan vaan heitä kehotetaan ensisijaisesti toteuttamaan omia kulttuurillisia tapojaan ja normejaan

suomessa on käyty jo usean vuoden ajan julkista keskustelua poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjen ja muiden nuorison etua ajavien kansalaisjärjestöjen saamista valtion myöntämistä tukirahoista

tosiasiallisesti valtion subvention katkai su nuorisojärjestöille monikulttuurisuuskritiikin vuoksi uhkaa vakavasti demokraattista yhteiskuntaa yhdenvertaisuutta ja kansalaisyhteiskunnan moniäänisyyttä

arvoisa herra puhemies

tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys yhteisvastuu yhdenvertaisuus ja tasa arvo kansainvälisyys terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen

arvoisa herra puhemies

kyllä yksi syy minkä takia tämä lakialoite on tehty toki on keskustelun herättäminen nuorisojärjestöille myönnetyistä tai ei myönnetyistä tukirahoista niistä perusteista millä niitä myönnetään

mutta yksi syy on toki myös se että halutaan herättää keskustelua monikulttuurisuudesta siitä että se ei ole aivan yksiselitteisen hieno ja ihana asia

se on toki totta että ihmiset ovat liikkuneet koko maailman pitkän historian ajan alueelta toiselle ja nämä maahanmuuton syyt ovat vaihdelleet myös hyvin paljon perhesyistä työntekoon opiskeluun ja niin edelleen

vielä se täytyy tähän samaan haapaselle todeta että ihmiset eivät siis olleet aiemmin luonnostaan muodostaneet sellaisia valtioita joissa toisistaan selvästi erilaiset ja poikkeavat kulttuurit eläisivät rinnatusten ja sulassa sovussa keskenään

vasta kun eurooppalaiset päättäjät päättivät ryhtyä ylhäältä käsin ohjailemalla luomaan tällaisia valtioita siitä tuli niin sanotusti luonnollista ja normaalia

mutta eiköhän tässä ollut kaikki oleellinen

arvoisa puhemies

pakko vielä heittää tästä paikaltaan tämä että toki rajattoman maahanmuuton kannattajien mielestä euroopan ulkopuolisista maista suuntautuvaa maahanmuuttoa on turha kritisoida tai vastustaa koska sitä on kuulemma heidän mielestään kohdistunut suomeen aina ennenkin

mutta kun asia ei ole tällä tavalla tilastot nimittäin osoittavat sen että ei länsimaalainen massamaahanmuutto kolmansista maista on todellakin varsin

euroa perusteltiin ensisijaisesti taloudellisilla syillä vaikka merkittävää kansantaloudellista hyötyä ei ole suomen eurojäsenyyden aikana pystytty osoittamaan

suomen yksi johtavista talousasiantuntijoista sixten korkman on muun muassa todennut että emu jäsenyys oli suomelle poliittinen valinta

palkansaajien tutkimuslaitoksen ekonomisti jukka pirttilä taas on laskenut että euromaiden kasvu on ollut hitaampaa kuin mitä se olisi ollut ilman euroa

britannia ruotsi tanska ja sveitsi ovat kehittyneet paremmin useilla eri kansantaloudellisilla mittareilla ilman euroa

arvoisa puhemies

euroopan komission puheenjohtaja jose manuel barroso piti viime viikolla mahtipontisen puheen jossa hän vaati täydellistä poliittista unionia eurovaluutan pelastamiseksi

barroson mielestä eu maiden olisi perustettava erityinen eu lunastusrahasto pelastamaan oliivimaat vararikolta ja evmn käyttö suoraan pankkien tukemiseksi olisi hänen mukaansa ensi sijassa mahdollistettava vaikka se suoraan rikkoisi nyt eduskunnan käsittelyssä olevaa evm sopimusta

kehityskulun lopuksi barroso visioi täydellistä fiskaalipoliittista unionia jossa veropolitiikka ja julkisten palveluiden mitoitus koordinoidaan brysselistä käsin sekä etelä euroopan maiden velat yhteisvastuullisesti vyörytetään suomen kaltaisten vahvojen kansantalouksien maksettavaksi

se on kaikkien lakien ja valvonnan yläpuolella oleva instituutio jonka omaisuus rahoitus ja varat nauttivat oikeudellista koskemattomuutta

evm on vapautettu kaikista välittömistä veroista ja sen henkilöstöstä on tehty verovapaudesta nauttiva rälssiluokka

jos joku evmn henkilöstöstä syyllistyy laittomiin tekoihin häntä ei voida asettaa syytteeseen sillä yhtiön henkilökunnalla on syytesuoja

arvoisa herra puhemies

eu fanaatikkojen pyörittämän eurosirkuksen hintalappu tullaan sysäämään tuleville sukupolville jolloin nämä joutuvat kantamaan oliivimaiden velkavuorta harteillaan hamaan tulevaisuuteen saakka

kataisen hallituksen harjoittama europolitiikka tullaan täten näkemään historiankirjoissa yhtenä suomen kansan mustimmista luvuista

arvoisa herra puhemies

nämä kansan mielipiteet eivät näytä euroeuforiassa piehtaroivaa hallitusta hetkauttavan vaan hulluuden riemumarssi kohti suomen kansantalouden lopullista tuhoa jatkuu

tämä tarkoittaisi suomen aseman muuttumista etelä euroopan elättimaiden ja niiden suurimman tukijan ranskan vakituiseksi luotottajaksi

on täysin selvää ettei yksikään euroopan velkamaa pysty antamaan täysiä reaalivakuuksia joten tässä mielessä sdpn vakuusteatteria on ollut varsin turhauttavaa seurata

etelä euroopan heikkojen velkamaiden ja pohjoisen vahvojen kansantalouksien tulisi siirtyä omiin valuuttoihinsa jolloin kansallisten valuuttojen arvo vastaisi kyseisten maiden reaalista kansantaloudellista tilaa

onneksi tämä tabu alkaa pikkuhiljaa murtua sillä ovathan useat tunnetut talousasiantuntijat tyrmänneet nykyisen tukipakettipolitiikan ja varoittaneet siitä suomelle koituvista massiivisista kustannuksista

olisikin näin tärkeää ettei eurosta eroamista tyrmättäisi suoralta kädeltä eikä hysteerisesti maalailtaisi tuomiopäivän kuvia niistä seurauksista joita syntyisi paluusta kansalliseen omaan valuuttaan

eurosta eroamista on helppo puolustaa ja perustella suomen talouden terveellä pohjalla ja sillä että oman valuutan turvin elävät maat kuten esimerkiksi eu jäsenet ruotsi tanska ja iso britannia pärjäävät erittäin hyvin

eurossa pysymistä on puolestaan perusteltu eurovaluutan vakaalla arvolla ja kansaa on peloteltu täystuholla mikäli eliitille rakas europrojekti epäonnistuisi

kuitenkin katsottaessa taaksepäin maamme taloushistoriaan huomataan ettei markan kelluessa valuutan arvo vaihdellut yhtään sen enempää kuin euronkaan aikana

valitettavasti suomen tulevat sukupolvet vain joutuvat tulevaisuudessa tämän maailmaa syleilevän solidaarisuuden maksumiehiksi

arvoisa herra puhemies

edustaja saarakkala toi tässä omassa puheenvuorossaan ansiokkaasti esille ne epäkohdat ja ongelmat joita tähän hallituksen esitykseen eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältyy

en lähde niitä nyt tässä enää uudelleen toistamaan vaan totean että kannatan lämpimästi tätä edustaja saarakkalan tekemää